resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta keskittyy hyvinvoinnin talouden ja luonnonvarojen käytön kestävään yhdistämiseen rakentamalla resurssiviisaan ja hiilineutraalin toiminnan edelläkävijyyttä

arvoisa puhemies

esityksen tavoitteena on myös muuttaa käytettyinä tuotujen autojen verosäännöksiä unionin oikeuden vaatimusten mukaisesti siten että kaikissa tilanteissa varmistetaan käytettyjen tuontiautojen syrjimätön verokohtelu

arvoisa rouva puhemies

tämä on jäänyt edellisvuosina vähemmälle huomiolle ja toimintakertomus keskittyy ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutostarpeisiin yhteiskunnassa mutta toisaalta myös mahdollisuuksiin joita se tuo tullessaan

tämä on ehdottomasti kannatettava lisäys koska satsaus tuo moninkertaisesti eurot takaisin nopeasti erityisesti nyt kun puuttumiskynnystä ollaan jälleen alentamassa

esitys on kuitenkin mielestäni kokonaisuutena hyvä

esimerkiksi sevettijärven baarista tuolta pohjoisesta on otettu minuun yhteyttä ja uskon että he tämän päätöksen myöskin hyväksyvät siellä keskuudessaan

tälle puuttumiskynnyksen alentamiselle ei ole mielestäni tarvetta eikä se edesauta liikenneturvallisuutta jonka pitää olla kaiken liikennevalvonnan lähtökohta

kiitoksia

biomassoihin perustuva biotalous on myös kiertotaloutta

jos rahat ovat valtion kassasta loppu niin sitä vajetta ei saa paikata siten että kansalaisten luottamus liikenneturvallisuusvalvontaan horjuu

tarvitsemme hoitohakkuita joilla turvataan metsien tuotto ja samalla turvataan puuraaka aine niin kemialliselle kuin mekaaniselle puunjalostukselle ympäri maata

tämän ovat kansalaiset melko hyvin tiedostaneet ja hyväksyvät

kotimaakunnassani pohjois karjalassa tehdään jo reilun askeleen verran edellä metsäperusteista biotaloutta ja uskon että sen toimintaedellytykset turvataan myös tulevaisuudessa

kun autojen turvallisuus koko ajan paranee ja teiden remonttitalkoiden jälkeen tieverkostonkin on syytä olettaa olevan paremmassa kunnossa ei ole kovin helposti ymmärrettävissä että turvallisuuteen vedoten pitäisi puuttumisrajaa laskea

tarvitsemme työtä ja työpaikkoja jotka eivät karkaa halvempien tuotantokustannusten maihin ja jotka ovat kasvavia vientialoja

puuttumisrajan laskun sijasta tulisi satsata uskottavaan liikennevalvontaan joka toimii valvontatolppien välissäkin eli näkyvään poliisien suorittamaan liikennevalvontaan

kunnissa tulisi tehdä rohkeammin lähiruokastrategioita ja oikeaa kilpailuttamista joissa painotettaisiin ruuan lähellä tuottamista ja kuluttamista sekä korostettaisiin luomuruuan merkitystä

moottoripyörillä ajetaan kaikkein eniten kuolonkolareita ylinopeudella mutta ne eivät jää automaattivalvonnassa lainkaan kiinni

voikin hyvin kysyä milloin saamme jälleen kaksipyöräisten ajoneuvojen etuosaan pienen rekisterikilven joka edes vähän helpottaisi kuljettajan kiinnijäämistä

oli erinomainen asia että edustaja räsänen otti nämä poliisiasemat tässä puheeksi koska tällä hetkelläkin itä suomen poliisilaitoksen alueelta ollaan lakkauttamassa viittä pientä poliisiasemaa

kun automaattinen kameravalvonta saa nyt odotetusti lisää rahoitusta niin toivottavasti valvonnassa pystytään tulevaisuudessa valvomaan muutakin kuin ajonopeuksia

tämä on osattu jo vuosia muualla mutta ei suomessa vaikka olemme teknologiassa maailman huippumaa

se on erittäin pitkä aika odottaa siellä ilomantsissa poliisin tai jonkun toisen vaikka nyt rajavartijan apua siinä vaiheessa kun joku on tulossa kirveen kanssa siitä ovesta läpi

lakkautusuhan alla on useita pieniä poliisiasemia

niiden ylläpito maksaa joidenkin arvioiden mukaan miljoona euroa per vuosi

minun mielestäni niin kuin äsken kuulimme edustaja räsäseltä nämä poliisiasemien lakkauttamiset eivät varmaankaan ole enää pora iiin mukaisia toimia vaan nämä ovat ihan jotain muuta

ja silloin kun siellä ilomantsissakin lakkautettaisiin tämä poliisiasema niin sinne syntyy semmoinen turvallisuudentunteen tyhjiö

tällä hetkellä siellä on kaksi poliisia tutkimassa ja kuulustelemassa rikoksista mutta heidätkin todennäköisesti siirrettäisiin sitten joensuuhun

näen myös hyvänä että ylimääräinen valtionavustus annetaan pietari säätiölle suomen pietarin instituutin ja pietarin suomalaisen koulun turvaamiseen

edustaja mäkisalo ropponen on poissa edustaja mer i

mielenkiintoista esiintyä salille josta viimeisetkin rouvat lähtivät juuri pois tarkoitan edustajia

kyseisen lakiesityksen tavoitteena on purkaa muun muassa päällekkäistä sääntelyä sekä kansallisen liikkumavaran puitteissa laajentaa mahdollisuuksia käyttää liikenteessä uudenlaisia kevyitä ajoneuvoja

yleisesti ottaen lakiesitys toteuttaa juuri hallitusohjelman mukaista tavoitetta sääntelyn sujuvoittamiseksi ja byrokratian purkamiseksi

ehdotetulla lainsäädännöllä sallittaisiin uudenlaisten kevytajoneuvojen kuten sähköavusteisten polkupyörien sekä kevyiden jalankulkijaa avustavien tai korvaavien sähkökäyttöisten kevytajoneuvojen käyttö liikenteessä

menettelyn yhdenmukaistaminen eu tasolla keventäisi kansallisesti vientimarkkinoilla toimivien valmistajien hallinnollisia kuluja

komission tarkoitus on ollut tehostaa ja yhtenäistää uusilla asetuksilla erityisesti aasialaisten valmistajien tuotannon valvonnan laatua eurooppalaisiin toimijoihin nähden

nämä toimet varmasti parantavat markkinoiden toimintaedellytyksiä ja vahvistavat sisämarkkinoita pidemmällä aikajänteellä

kevytajoneuvojen markkinoiden kehitystä on vaikea määrällisesti arvioida mutta uuden eu asetuksen odotetaan vahvistavan erityisesti sähköisten polkupyörien suosiota ja tämä on mielestäni erittäin tervetullut asia

useassa maassa on jo tällä hetkellä sähköpolkupyörille myönnetty erityisiä tukia ja pyörien myyntimäärät ovat kehittyneet näissä maissa nopeammin kuin perinteisten polkupyörien myynti

on arvioitu että kevyen liikenteen suosiota kasvattamalla autoilun määrää lyhyillä matkoilla voidaan huomattavasti vähentää

arvoisa puhemies

lausunnoissa kevyiden ajoneuvojen liikennekäytön laajentaminen sinänsä nähtiin puollettavana mutta liikennesääntöihin kaivattiin lisää yksiselitteisyyttä

nyt ehdotettu esitys rajaa siirtymäajan koskemaan vain velvollisuutta säilyttää yli viisi ampuma asetta turvakaapissa tai poliisin erikseen hyväksymissä säilytystiloissa

kuten oikeusministeri lindström juuri äsken kertoi nykyisin tuomioistuinten määräämät sakot ovat muunnettavissa vankeudeksi mutta poliisin määräämät sakot eivät

tärkeintä ampuma aseen omistajan on kuitenkin aina huolehtia siitä ettei ase joudu vääriin käsiin olipa niitä yksi tai enemmän

huomiota toivottiin kiinnitettävän erityisesti siihen milloin kevytajoneuvojen ja laitteiden käyttäjät ovat jalankulkijan ja milloin polkupyöräilijän roolissa

jo tällä hetkellä polkupyöräilijät ajavat monesti säännösten vastaisesti vain jalankulkijoille tarkoitetulla väylällä usein hyvinkin kovalla nopeudella

sitä että poliisin määräämiä sakkoja ei ole voinut muuntaa vankeudeksi on yleisesti pidetty oikeustajun vastaisena koska sakkonsa maksamatta jättänyt voi jäädä käytännössä vaille rangaistusta

näen että sähkökäyttöisen polkupyörän käytössä voi tulla myös ongelmia mikäli joudutaan miettimään onko ajoneuvo polkupyörä vaiko jalankulkija

juuri kenelläkään aseiden ja patruunoiden omistajalla ei ole paloturvakaappia valmiiksi hankittuna paloturvakaapitta patruunoitaan säilyttää tällä hetkellä yli puoli miljoonaa suomalaista

lausunnossa ei yksiselitteisesti kerrota mikä on kävelynopeus

myös osalla vankeusrangaistusta suorittavista on suoritettavanaan sakon muuntorangaistus nämä rikokset kun kasaantuvat usein samoille henkilöille

onko se minun käyttämäni kävelynopeus vai edustaja essayahin käyttämä kilpakävelynopeus

käytännössä yhdistetty murto ja palosuo jaus on vain erittäin kalleissa yhdistelmäkassakaapeissa jotka asekaapin koosta riippuen maksavat useita tuhansia euroja

tämän lisäksi asianomistajalla esimerkiksi kauppiaalla on mahdollisuus olla hyväksymättä rangaistusmääräysmenettelyn käyttöä ja saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi

tässä kohdin säädetään jalankulkijan paikasta tiellä että jalkakäytävän käyttö polkupyörällä olisi mahdollista vain silloin jos se voidaan tehdä muita jalankulkijoita haittaamatta

myös se että kevyen sähköajoneuvon käyttäjä olisi polkupyöräilijä aina jos käytettävissä ei ole jalkakäytävää on hyvä tiedostaa

lausuntojen toinen keskeinen huoli liittyi uusien laitteiden sääntelyn vastaiseen käyttöön ja jopa viritykseen

valvottu koevapaus on käytössä mutta mielestäni se on vain keinotekoinen keino säästää rahaa ja avovankilaan pääsevien vankien pääsyvaatimukset ovat jo nykyisellään pelottavan alhaalla

mikäli uusia sähköpolkupyöriä viritetään yli sallittujen nopeusrajoitusten on valvojan mahdollista puuttua sekä ajoneuvojen rakenteenvastaisuuteen että liikennesääntöjen rikkomuksiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

keskustelu päättyi

jos kohta kymmenen

nyt op

arvoisa puhemies

suosittelen lämpimästi ulkomaalaisten palauttamista turvallisiin kotimaihin ja nimenomaan suorittamaan vankeusrangaistusta enkä karkotusta vasta rangaistuksen suorittamisen jälkeen

arvoisa puhemies

kuten tänään oli jo puhetta tänä vuonna käyttöön otetun säännön mukaan lihanautojen uuhien ja lypsylehmien eläinpalkkiot jäävät saamatta koko vuodelta jos ilmoitus eläinrekisteriin on myöhästynyt päivänkin määräajasta

muutos merkitsee että moni jouluviikolla eläinpalkkioiden ensimmäistä erää odottava viljelijä pettyy pahasti ja joululahjatkin jäävät ostamatta

esityksessä ehdotetaan lisättäväksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettuun lakiin naudanliha alan tuotteiden ja eräiden peltokasvien tuottaja organisaatioiden hyväksymistä koskemista säännökset

hallituksen esityksen perusteluista käy hyvin ilmi että kilpailu ja kuluttajaviraston tekemän alkutuotantoselvityksen mukaan maataloustuottajien neuvotteluvoima elintarvikeketjussa on yleensä hyvin heikko

tätä se on ollut vuosikausia eikä helpotusta ole näköpiirissä

tätä vahvistaa myös se että suomessa monet maatilat ovat edelleen pieniä ja päivittäistavaramarkkinat ovat erittäin keskittyneet

maa ja metsätalousvaliokunta on mietinnössään edellyttänyt että suomessa ryhdyttäisiin valmistelemaan kaupallista lainsäädäntöä joka mahdollistaa tuottajaorganisaatioiden toiminnan nykyistä laajemmin

tällä hetkellä suomessa on mahdollista hyväksyä tuottajaorganisaatiot hedelmä ja vihannesalalla ja maitotuotealalla ja sitä tulisikin laajentaa valiokunnan mietinnön mukaisesti tuotantosuunnasta riippumatta

tällaisessa tilanteessa kaupat pystyvät hyödyntämään teollisuuden heille antamia tietoja aidoista merkkituotteista omissa halpuutetuissa merkeissään

hyödyntäminen tapahtuu siten että teollisuuden kehitettyä uuden brändituotteensa kauppa tekee siitä heti samansuuntaisen kopion ja hakee sille maailmalta halvimman mahdollisen valmistajan

kauppa tällä tavoin maksattaa suomalaisella elintarvikeketjulla kaiken tuotekehittelyn sekä kaiken siihen liittyvän riskin ja antaa vielä omalle merkilleen parhaan hyllytilan ja mainospaikan kaupassaan

onneksemme markkinoille on tulossa koko ajan toimijoita joiden kautta suomalaiset elintarvikkeet saadaan kuluttajille ohi isojen kauppaketjujen

jokainen varmasti tässä salissa ymmärtää että suomalaista ruokaa ja siihen liittyviä työpaikkoja sekä niiden kansantaloudellisia vaikutuksia ei voida turvata ellei elintarvikkeiden tuottaminen tiloilla kannata

kuluttajat varmasti hyötyvät hintojen halpuuttamisesta lyhyellä aikavälillä mutta mitä kauemmin hintojen halpuuttaminen jatkuu sitä vaikeampi on maatilojen investoida ja tuoda uusia tuotteita markkinoille

kiitos hallitus tästä esityksestä

päivään mennessä kyseisenlaisella kalastusaluksella saaduista kaikista muista kuin kalastuskiintiöjärjestelmään kuuluvien kalalajien saaliista ely keskukselle

ilmoitus tulee antaa myös niiltä kuukausilta joiden aikana kalastusaluksella ei ole kalastettu eli suomessa se tarkoittaa ainakin sisävesillä talvea

esityksen mukaan tienvarsimainosten ja ilmoitusten asettamisessa siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn ja mainosten ja ilmoitusten asettamisedellytyksiä kevennettäisiin

nämä ilmoitukset ovatkin ymmärrettäviä ja tehdään sen vuoksi koska halutaan saada luotettavaa tietoa rannikkokalastusalusten aktiivisuudesta ja pystytään seuraamaan kalastuskiintiöiden täyttymistä ynnä muuta

liikennevirasto valtuutettaisiin antamaan tiealueelle sijoitettavia rakenteita rakennelmia ja laitteita sekä tienvarsimainoksia ja ilmoituksia koskevia määräyksiä

tämä uudistus toteuttaa myös hallitusohjelman kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta ja keventää hallinnollista taakkaa erityisesti lisäämällä ilmoitusmenettelyn käyttöä tienvarsimainosten ja ilmoitusten asettamisessa sekä sähkö ja telekaapeleiden sijoittamisessa tiealueelle

arvoisa puhemies

tänään on keskusteltu ja esitelty mitä ihmeellisimpiä kertomuksia osa aikaisen tai varhaiskasvatuksen haitallisuudesta lapsen kehitykselle